on jo nyt erittäin monessa työehtosopimuksessa mahdollista paikallisesti sopia erittäin laajasti myöskin niistä työehdoista mutta siellä on se pelko koko ajan siitä mikä siellä sitten eteen tulee tuleeko nurkan takaa karhu vastaan ja meneekö se yritys siitä huolimatta nurin vaikka nyt esimerkiksi palkkojakin laskettaisiin

miksi soini ja sipilä haluavat naiset pois kuntasektorityöelämästä ja kuka tuottaa sitten ne kuntien palvelut sen jälkeen jos sieltä kymmeniätuhansia ihmisiä lähtee pois

onkohan tässä kysymyksessä ihan oikeasti tällainen ideologinen kysymys eli soini ja sipilä haluavat käsikynkkää vaatia kuntiin lisää yksityistä palvelutuotantoa

hän puhui tempputyöllistämisestä

monta kertaa on varoitettu siitä että ei saa liikkuvia vetää taakse mutta kyllä minulla aina nämä vähätkin karvat nousevat pystyyn kun yhteiskunta yrittää kaikin mahdollisin keinoin pitää mahdollisimman ison osan suomalaiseen yhteiskuntaan kuuluvista ihmisistä työkelpoisina ja yhteiskuntakelpoisina ja sitä nimitetään tempputyöllistämiseksi

kyseessä olevassa lakiesityksessä hallitus haluaa muuttaa työsuojeluvalvonnasta sekä työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annettua lakia

minusta se on törkeää puhetta edustaja pekkarinen onkin sitten vuorossa koska yhtään lohe

muutoksesta on mielestäni selkeästi hyötyä myös työnantajille sillä muutos poistaisi mahdollisuuden sekoittaa kirjalliset toimintaohjeet suositusluontoisiin ohjeisiin

lisäksi lakiin tulisi muutos yhteistoiminnassa käsiteltäviin asioihin lisättäisiin työkykyä ylläpitävään toimintaan liittyvät työssä jatkamista tukevat ja muut työntekijän terveyteen sekä turvallisuuteen vaikuttavat kehitystoimet

tämän lain sisällön muutos nyt ei varmaan ole sieltä maata mullistavammasta päästä mutta etenkin kirjaukset työssä jatkamiseen tähtäävistä kehittämistavoitteista ovat selkeästi hallitusohjelman mukaisia ja myöskin selkeästi niin sanotusti plussaa kurkulle

kun viime eduskuntakaudella aloitettua lakia lähdettiin jatkamaan ja valmistelua jatkettiin niin ohjausryhmän siihen tietenkin guzenina richardson perusti

aivan lopuksi haluan sanoa että kyllä tämänkin lakimuutoksen jälkeen puutteita työsuojeluviranomaisten tiedonsaanti ja toimintaoikeuksiin jää edelleenkin joihin on myöskin sitten jatkossa puututtava

sen ohjausryhmän keskeiset pointit olivat

lähtökohtana pitää olla toimintakyky ei ikä pelkästään sellaisenaan

olennaista on toisaalta iäkkään ihmisen palvelutarve mutta toisaalta olennaista kunnassa on laajemmin tähän ikääntyneeseen väestöön kohdistuva vanhuspolitiikka

laitoskeskeisyydestä pitää päästä eroon

palveluita on tarkasteltava ikääntyneen omasta lähtökohdasta

olennaista on itsenäisen suoriutumisen tukeminen eivät pelkästään sote palvelut ja osaava ja pätevä henkilöstö joka katsoo asioita eri näkökulmista ja tietenkin laadunhallinta ja valvonta

ennakointityön kautta eli katsotaan sitä eläköitymistä aikuiskoulutuksen hyödyntäminen yhdessä työ ja elinkeinoministeriön kanssa sekä sitten alan ulkopuolella työskentelevät

minun mielestäni nämä kaikki ovat hyvin huolella suunniteltuja ja fiksusti rakennettuja ja luotan siihen että näitten kautta myöskin tämä laki saadaan toimimaan

suomessa on tehty ja laitettu toimeen ja kuntoon vuosien mittaan yhtä ja toista esimerkiksi koulutussektorilla peruskoulu aikoinaan rakennettiin ja kyllä se tähän asti on ollut sellainen kansallinen häpeä että ikääntyvän väestön asioita ei ole hoidettu tarpeeksi mallikkaasti ja hyvin

nyt kun se laki on tehty joka minun mielestäni on monipuolinen ja josta huokuu vähän tällainen mahdollisimman laaja ihmisen elämänhistorian huomioonottaminen niin kyllähän se täytyy sanoa että ei tuosta keskustan välikysymyksestä juuri puuttunut muuta kuin heinäsirkkaparvet ja raesateet niin huono lakiesitys se keskustan mielestä on

kysynkin nyt keskustalta etteihän vain noissa moitteissa ole kysymys myöskin jonkun verran kunnallisvaalipainotteisesta välikysymyksestä

toivon ettei näin ole koska kyllä iäkkäiden ihmisten pärjääminen ja tulevaisuudesta huolehtiminen on meidän kaikkien asia

kun se on menossa työsuojelupiirille kaiken kaikkiaan ja siellä ei sitä valvontahenkilöstöä myöskään kovin ihmeitä ole ja sitä on vähennetty niin se tulee olemaan todella vaikea asia

arvoisa puhemies

sitten kun valvonta ei ole niin hyvää kuin sen pitäisi olla niin kyllähän tästä ihan oikeasti kärsivät ne suomalaiset rehelliset yrittäjät

näen että kyllähän työaikakirjanpito ja sen säilyttäminen on sinällään ihan jees mutta kokonaistyöajan valvonta näiltä yrittäjiltä jää kyllä niin harmaaksi tässä että katsotaan nytten mihin tämän kanssa mennään

tämä investointihan lisää kilpailua sähkömarkkinoilla parantaa suomen energiaomavaraisuutta tukee suomen ja ilmastopolitiikan päästövähennystavoitteita ja edesauttaa suomen tasapainoista kehittämistä ilman yhteiskunnan taloudellista tukea merkittäviä asioita kaikki

kiitämme tässä tapauksessa minä myllykosken puolesta mielenkiinnosta lakialoitteita kohtaan ja tästä käydystä keskustelusta

nyt on jo mahdollista muistaakseni näin että työvoimatoimistot ovat muun muassa olleet matkassa perustamassa tällaisia työpooleja joissa on useampi työnantaja sitten olemassa

mielestäni tämä on myöskin yksi tutkimisen arvoinen asia kun tätä juttua tuossa käsitellään

sitten tarkoituksella omassa puheenvuorossani myöskin kärjistin ja yleistin tämän kieroilun koskemaan suurin piirtein kaikkia työnantajia

arvoisa puhemies

puolustusvoimien tärkein tehtävä on edelleen suomen valtion sotilaallinen puolustaminen sen suvereniteetin säilyttäminen ulkoisesta turvallisuudesta huolehtiminen ja kuten tässä selonteossa todetaan maailma kuitenkin muuttuu erittäin nopeaan tahtiin ja uusiin uhkakuviin on täällä pohjoisessa lintukodossammekin varauduttava

vesipula ja ilmastonmuutoksen aiheuttamat väestöpaineet ovat vielä voisi sanoa kirsikkana tämän uhkakakun päällä ja voi todeta että listalta puuttuu ainoastaan mahdollinen ulkomaailmallinen invaasio eli ufohyökkäys mutta siitähän ei kanssa koskaan tiedä

arvoisat perussuomalaiset opposition edustajat kun tässä päivän mittaan on kuunnellut puheitanne niin joistain puheista kyllä eittämättä tulee mieleen se kun tylsällä eli isäni sanalla sanoen liukkaalla viilalla teroitetaan pokasahaa

ja hyvä niin että tämä erittäin laaja turvallisuuskäsite on omaksuttu ja kaikki uhat on kuvattu ja otetaan myöskin huomioon

haluan kuitenkin muistuttaa että suomalaisen puolustuksen selkärangan muodostavat nyt ja varmasti tulevaisuudessakin yleinen asevelvollisuus reservi ja sen taitojen ylläpitäminen

arvoisa puhemies

kuitenkin asevelvollisuuden kehittämisessä olisi pitänyt mielestäni puhua enemmän varusmiesten keskeytyksistä tai nuorten miesten ja naisten fyysisestä sekä henkisestä kunnosta olisi pitänyt mielestäni enemmän puhua sillä nämäkin seikat kuuluvat puolustuspolitiikkaan

tällä mallilla on ainakin mahdollisuus saada rahat takaisin sillä rahat ovat lainaa ei suoraan pankille vaan joko valtion tai rahoitusviraston kautta ja ihan oikein kuten tänä päivänä on moneen kertaan täältä todisteltu suomi tulee vaatimaan tiukat ehdot eli espanja siis vastaa tästä lainastaan itse

joukkojen määrän vähenemistä pyritään kompensoimaan suorituskykyisemmillä joukoilla ja asejärjestelmillä mikä on aivan oikein

jos me päätämme olla ulkona tästä pelastuspaketista mielestäni otamme hirvittävän riskin suomalaisten veronmaksajien kannalta sillä jos espanjalaiset pankit kaatuvat se on alku aivan selvä alku euroalueen hajoamiselle

seuraus tämän euroalueen hajoamisesta on mielestäni tuhoisa meidän omalle kokonaistuotannollemme ja tietenkin vientiteollisuudellemme joka on nyt jo vaikeuksissa ja viennin osuus on selkeästi tippunut

minusta ainakin olisi kuitenkin hyvä tietää että jos joskus valitettavasti se yhteinen kutsu käy ja metsään huudetaan niin vastaako sieltä kukaan tai ketään

ne jotka haikailevat sen markan perään eivät ota huomioon sitä että omaan valuuttaan siirtyminen tuo mukanaan ilman muuta kelluvan valuutan ja massiivisen devalvaatiokierteen

ainut asia joka tässä mietityttää on se että kun väki vanhenee ja me ihmiset asumme paljon pidempään kotona niin hissiavustusten määrästä toki toivoisin että pystyttäisiin näihin vanhoihin kerrostaloihin hissejä rakentamaan lisää

tämä malli maksaa kaikkein eniten suomalaisille veronmaksajille menetettyinä työpaikkoina valtiontalouden leikkauksina kaatuvina yrityksinä mahdollisesti ja todennäköisesti korkojen nousuna

viranomaisyhteistyön ja laajan turvallisuuskäsityksen nimissä puolustushallinto ottaa itselleen uusia tehtäviä näitten uusien uhkien nimissä

pitäisikö harkita että esimerkiksi tähän tehtävään soveltuisi paremmin jokin muu turvallisuusorganisaatio suomenmaassa varsinkin nyt kun puolustushallinnon resursseja on leikattu

mielestäni on sanomattakin selvää että ollaan kuten edustaja kauma äsken totesi lähestymässä sitä pistettä jossa tämä euroalue mahdollisesti uhkaa hajota kaaokseen jos nämä tukipaketit epäonnistuvat mutta uskon että vastuullinen hallitus tämän asian on noteerannut ja aivan varmasti on ja toimii myös tilanteen kulloinkin vaatimalla tavalla suomalaisen veronmaksajan ja työntekijän palkansaajan parhaaksi

arvoisa puhemies

totean aivan aluksi sen että tulevaisuudesta ei pidä säästää ja tarkoitan tällä sitä että lapsiperheiden tulevaisuudesta ei pidä säästää sillä siellä se suomalaisen työelämän ja yleensä suomen tulevaisuus on

arvoisa puhemies

pitää saada aikaan joustava työelämä sillä joustavalla työelämällä muun muassa pystytään edistämään niitten paljon puhuttujen työurien pidentämistä ja osittain myöskin sitten joustavuudella pystytään palkkaeroja kaventamaan sillä nämä perhevapaat ovat yksi sukupuolten välisiin palkkaeroihin vaikuttavista tekijöistä

perussuomalaiset ovat kuitenkin tässä välikysymyksessä maalailleet eurosta sellaisen kuvan että aivan kuin se olisi kotoisin jostain danten helvetin pohjakerroksista jonne eivät juuri auringonsäteet yllä

kyllä tämän eu kriisin takana on sokea usko markkinatalouteen ja markkinaliberalismiin ja sitä rahoittivat pankit erittäin auliisti eli kyllä tämä mielestäni pankkikriisi ennen kaikkea on

kun se työelämä on inhimillisempää niin siellä on myöskin sisällä silloin aimo annos tuottavuutta ja tuottavuuttahan me toki tarvitsemme että pärjäämme tässä koko ajan kovenevassa kilpailussa globaalissa maailmassa

tuekseen välikysymyksessä perussuomalaiset ovat ottaneet ison joukon kuuluisia taloustieteilijöitä joiden joukossa on muun muassa jopa uusliberalismin isänäkin pidetty milton fridman

mutta muuten olen sitä mieltä että nyt tänä päivänä vahvasti esillä ollut kotihoidon tuki on myöskin erittäin edullinen tapa turvata se lapsen kasvu turvallisesti kotona ja sitä järjestelmää pitää edelleen kehittää

joku voisi jopa väittää että hänen mielipiteidensä vaikutus nykymaailman talouteen on ollut niin suuri että voimme juurikaan liioittelematta todeta hänen olevan jopa osasyyllinen koko talouskriisiin

ihan lopuksi en malta olla ottamatta esiin tänäkin päivänä tässäkin salissa muutamaan kertaan esiin tullutta asiaa eli pidän äärimmäisen hyvänä sitä että syksyllä solmittu raamisopimus lisää isän mahdollisuuksia osallistua lapsenhoitoon

arvoisa puhemies

toivottavasti näiden uusliberalististen taloustieteilijöiden käyttö tukena tähän välikysymykseen ei samalla ole perussuomalaisten talouspoliittinen linjaus

turve on uusiutuva mutta erittäin hitaasti uusiutuva luonnonvara ja kyllä tämän keskustelun perusteella voisi vetää semmoisenkin johtopäätöksen että seuraava asia on sitten maailmanloppu

kyllä tämä yhteisvaluutta euro on tuonut suomelle vakautta ja myöskin tasaista hintakehitystä ja vaikka välikysymyksessä toisin väitetään niin palkkojen kehitys on euron aikana ollut tasaista

turvesoilla on käyty

ja kyllähän puhun nytten omassa maakunnassani eli etelä karjalassa olevasta konnunsuosta selvää on että tällä turvetuotannolla on monessa monessa paikassa erittäin suuret ympäristöhaittavaikutukset ne ovat todella suuria

onneksi nyt tämä vapo on ottanut toisen linjan tässä asiassa mutta se on erittäin pitkä tie kääntää se kansalaismielipide myöskin myönteiseksi turpeelle

vapon hallintoneuvostossa istuvanakin toki toivon sitä

muutama puolueeton tutkimus on todennut sen järven tilasta että jos järven tila parhaana on ykkönen ja huonoimpana on kutonen niin suokumaanjärvi on viisi

haluankin tässä yhteydessä jälleen kerran kiittää ministeri urpilaista erittäin onnistuneesta vakuusristiretkestä ne väitän näin tulevat olemaan vielä arvossa arvaamattomassa ja tietenkin koko hallitusta tästä kovasta linjasta jonka se on ottanut

mutta meidän on edelleen kyettävä löytämään kestävä ratkaisu ylivelkaantuneiden maiden taloudenhoitoon sekä euron tasapainottamiseksi

arvoisa puhemies

tällä hetkellä globaali talous on aika hurjassa turbulenssissa ja jos talous laajemmin romahtaa niin pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden määrä melko varmasti kasvaa

miten on mietitty miten aiotaan ja aiotaanko varautua siihen että turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten määrä saattaa jopa rajustikin kasvaa talouden turbulenssin myötä

matalat korot ja usko markkinoiden kaikkivoipaisuuteen aiheuttivat joissain maissa holtittoman lainanoton siis ei euron kriisi vaan holtiton rahan käyttö

ei se ihan kaikki kurjuus mitä tällä hetkellä suomessa on hallituksen syytä ole vaan kyllä tässä pitää mennä myöskin tuonne eu alueelle

opposition ja äsken edustaja soininvaaran suusta on kuulunut myös sellaisia ääniä että tämä hallitus ja etenkin sen sosialidemokraatit ovat ankkuroituneet liiaksi vaalien alla esittämiinsä tiukkoihin kantoihin eivätkä siksi pysty sopeutumaan nykytilanteisiin

eu alueellehan meidän viennistä menee suurin osa ja kun se eu on kuralla niin silloin ne eivät pysty ostamaan käytännössä niitä kilkkeitä mitä täällä tehdään

niitä kantoja nimitetään vaalilupauksiksi

kyllä tämä tänäänkin esillä ollut elvytys minkä muotoista se ikinä sitten onkaan on varmasti harkittavaa ja sitä pitääkin tehdä jotta tästä suosta sitten noustaan

ensinnäkin minä haluan jo tässä vaiheessa sanoa sen että harmaan talouden torjunta ja sitä kautta verorahojen saaminen takaisin yhteiskuntaan on hyvinkin merkittävällä tavalla nytkähtänyt tämän hallituskauden aikana eteenpäin

ne yritykset jotka haluavat kasvaa ovat kehittäneet oman tuotteensa valmiiksi ja sitten pitäisi päästä markkinoille vaikka ulkomaille koska vientitulojahan me tänne kaipaamme erittäinkin kipeästi

minun mielestäni siihen kohtaan ei kyllä rahoitusmahdollisuuksia taida oikein olla olletikin kun myöskin pankit ovat kiristäneet sillä tavalla lainahanoja että rahaahan kyllä on ja pankit ovat vakavaraisia mutta vakuuksia on kiristetty ja kasvavalle yritykselle niitä vakuuksia ei nyt vain valitettavasti voi antaa

eli tällä lyhyellä puheenvuorolla haluan sanoa sen että kyllähän näitä asioita koko ajan tehdään mutta me olemme niin syvällä suossa tällä hetkellä jo taantumassa että kyllä siinä tekemistä riittää meille kaikille ja moneksi moneksi vuodeksi mutta hellittämättä näitä asioita pitää tehdä jotta tämä suomi tästä eräänä päivänä on takaisin nousu uralla

arvoisa puhemies

olen ollut huolissani tässä jo pitkän aikaa siitä onkohan perussuomalaisille ja keskustalle jaettu erilainen hallitusohjelma kuin meille hallituspuolueiden edustajille niin erilaisia tulkintoja ja pelkoja sekä mörköjä sieltä on löydetty

minun mielestäni on turha haikailla asioitten perään jos ei uskalleta tai ei pystytä kantamaan vastuuta vaikkapa lasten nuorten vanhusten ja työttömien tulevaisuudesta

eduskunnan puolesta lausui arvoisat vieraat lämpimästi tervetulleeksi eduskuntaan

sir myös seuraavaan kysymykseen ja sen esittää

metsäyhtiö upm ilmoitti lakkauttavansa myllykosken paperitehtaan